minä yritin pysäyttää tämän asian käsittelyn ja sain siitä järjestymään neuvottelut ja kaikki tyynni

se on tällä hetkellä komissiossa tarkan syynin alaisena ja on hyvin todennäköistä että mitään kilpailuoikeudellista kelpoisuutta tällä periaatteen soveltamisella ei enää jatkossa tule olemaan

sitten yksityiset lääkäriasemaketjut ovat brittiläisten omistuksessa nyt jo kai kaikki niin että suomalaisomistuksia ei ole ollenkaan elikkä toisin sanoen se rinnakkainen järjestelmä mikä on tämän kunnallisen järjestelmän rinnalla on ulkomaalaisomistuksessa jnp

myöskin muitten hallituspuolueitten edustajien kanssa sain keskustelun aikaiseksi

nimittäin tilannehan on aika ankea tällä hetkellä

tämä on ehkä viimeinen mahdollisuus suomen historiassa testata tätä asiaa ja sitä tämä porvarihallitus nyt tekee

tätähän ajetaan sisälle velaksi

elikkä tämähän merkitsee käytännössä sitä menen tähän venäjän sähköön että meidän ydinsähköhintamme nousee

ei voi moittia tätä hallitusta ja edellisiä hallituksia siitä että lainsäädäntö olisi jollakin tavalla jämähtänyt paikalleen

orpo te lopetitte äskeisen puheenvuoronne toteamalla että seutu toimii kuin yksi kunta

ensinnäkin keskusrikospoliisi kerrotun mukaisesti näissä neuvotteluissa oli suostunut nyt luopumiseen alemman tason emoyhtiön konsernitilinpäätöksen tekemisestä

koko tämä prosessi pitää ajaa velaksi läpi

samalla venäjällä on ikioma mankala periaate hinnoittelussa jos he haluavat ja se merkitsee sitä että jälleen tulee sitä sähköä sieltä venäjältä sen kun kerkiää

lipponen tämän lakialoitteen perustelee

muistuu tässä elävästi mieleeni liikennevaliokunnassa toimiminen ja sen vetäjän tehtävien hoitaminen

kyllä rajavartiointia ja rajavartiolaitosta koskevaa lakia on uudistettu huikeaan tiheyteen saakka

tulisi käyttää öljypalmuplantaasitarkoituksiin

se analyysi merkitsee käytännössä sitä että kunnat joutuvat erittäin tarkoin varovaisuusperiaatetta noudattamaan ja katsomaan minkä riskin ne ottavat tässä yhteydessä

mutta siitä saattaa olla myöskin sellaisia näkökohtia joihinka tasavallan presidenttikin on kiinnittänyt huomiota että siinä pitää hyvin tarkkaan katsoa että ei olla sen armoilla niin sanotusti silloin kun on yhteiskunnan perustoiminnoista kysymys

virke oli antanut ensiksi myönteisen kannanoton ja sitten semmoisen lyhyemmän kielteisen kannanoton joka minulla tuolla huoneessani on

ja jos ajatellaan tätä telekuuntelun mahdollistamista nyt niin sehän merkitsee myöskin että välineellisesti ollaan menossa hirmuista vauhtia tekniikan mukana eteenpäin

maailmanpankki otti tähän kantaa juuri ja ilmoitti että lainoitus tulee kokonaan lopettaa jollei ole tämä ehto täyttynyt

siinähän kanssakin

puhuttiin hartaasti huoltovarmuudesta puhuttiin siitä kuinka suomi on käytännössä logistisesti saarivaltio ja pitää pitää kaikin mahdollisin keinoin huoli siitä että lo gistiikka toimii

niissä puitteissa kuin tässä juuri olemme läpikäyneet järjestelmä toimii juuri niin

sitten toinen asia

ja tämän jälkimmäisen joka oli erittäin hyvin perusteltu minun mielestäni harmaan talouden torjunnan kannalta perusteella nämä neuvottelut käynnistin tässä kesken kaiken mutta sitten meidän voimahahmomme ed

sitten toisella puolella on se missä se raja tulee vastaan että se ei ole enää ihmisoikeudellisesti paikallaankaan

näihin perustoimintoihin kuuluu myöskin se että ei täällä pääkaupunkiseudulla eikä tuolla itärajan pinnassa jossa asiat ovat jo ihan toisella mallilla vaan muualla suomessa on sellaisia piirteitä että maahan on rantautunut myöskin sellainen raha joka johti täällä aivan omaan lainsäädäntöönsä

pitää miettiä se öljypalmu vielä kertaalleen ja arvioidakinita ja groupa kaikki kasvit otettaisiin ja arvioidakin miten jatropha kasvilla yritettäisiin hoitaa tämä homma sillä tavalla että se jatropha kasvaa sillä joutomaalla nimenomaan elikkä pystyy ottamaan siitä ravinteensa

arvoisa puhemies

minun henkilökohtainen näkemykseni on se että näitä asioita ei oikeastaan voi tutkia muuten kuin kokemusten hankkimismielessä elikkä millä tavalla ihmisen peruspsykologiaa sovelletaan erilaisiin maakunnallisiin seutukunnallisiin kunnallisiin ajatusmalleihin

minä otan oikein havainnollisen esimerkin oulun kaupungin joka on ollut kaikkien aikojen ristoreipas sosiaali ja terveyspuolella tilaajatuottaja malliin siirtymisessä

se koskee sääoloja se koskee jääoloja se koskee poikkeustilanteita ja oloja

samanaikaisesti kun nämä suuret muutokset ja valtaoikeusmuutokset ovat olleet meneillään ja toteutuneet rajavartioasemien verkostoa on kavennettu

nimittäin tämmöisessä niukkuuden keskellä resursseista tappelevassa maailmassa voivat niin sanotut poikkeusolotkin tulla hyvin pian eteen ja silloin täytyy itseisellä valtiolla olipa nyt integroitunut sitten yhteisöihin millä tavalla tahansa sillä pitää olla nimenomaan omassa päätösvallassaan olevat välineistöt toimia

kun ensimmäinen rahanpesulaki tuli hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn niin sen taustana oli lyhyesti sanottuna se että täällä helsingin kaupungissa kruununhaan kaupunginosassa suuri kiinteistö tuli sellaiseen omistukseen jossa taustalla oli pesty raha

elikkä ed

arvoisa puhemies

ei minkäänlaisia servoja ei minkäänlaista harkintakykyä

lipponen on oikealla asialla ja kehitys on mennyt jo pitemmälle siitä kun tämä oli

valiokuntakäsittelyn aikana kävi ilmi että meillä on valitettavasti eräitä asuma alueita jotka on käytännöllisesti katsoen tulvarajan alapuolelle rakennettu niin että ainut konsepti mikä siinä toimii on yksinkertaisesti se että ne muutetaan vaikka puistoiksi ja talot puretaan ja sillä tavalla estetään materiaaliset vahingot tulevaisuudesta vakuutusille aina

olen tässä kevään maanantait käyttänyt siihen että työllisyystoimikunnan puheenjohtajana olen käynyt oulun kaupungissa läpi työllistymistä

kun on kysymys vauraasta kunnasta taloudellisesti parhaiten menestyneestä kunnasta niin semmoinen sopii tekemään tällaisia hurjia kokeilujakin

herra puhemies

mutta kun ajatellaan missä tilanteessa nyt ollaan niin siellä on jouduttu viipaloimaan näitä tilaajatuottaja mallin sanotaanko nyt terveyspalveluyksiköitä kokonaisuuksia

ensinnäkin johtuen irtisanomisista ja lomautuksista ainut mahdollisuus saada pakollinen harjoittelupaikka ammattisektorilla on tehdä työtä ilmaiseksi koko harjoittelujakson ajan

elikkä kyllä siinä valtavasti luotetaan siihen että ilmavalvonta toimii ja tämänlaatuiset systeemit ovat käytettävissä

se puolue oli mukana tuolla oulun kaupungissa aluelautakuntakokeilussa juuri sillä alueella missä asun

jos ajatellaan huonointa mahdollista vaihtoehtoa mikä tästä voi seurata ja johonka pitää varautua niin se on se että tämä rakenne jota nyt tarjotaan se kerta kaikkiaan ei osakeyhtiön muotoisesti yhtiölain ja kirjanpitolain velvoitteitten mukaan voi toimia se ei voi tehdä kunnollisia tilinpäätöksiä ja sillä siisti

ja nyt kun siihen sitten pantaisiin tämänlainen setelijärjestelmä vielä lisää niin ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa siinä mitenkä se kokonaisuus hallitaan joka näin luodaan koska kun nytkään järjestelmä ei ole pysynyt hanskassa niin vielä etevämpiä ihmisiä tarvittaisiin

aivan lyhyesti

totean että suomen keskustan työreformi yhteisten etujen uusi kolmikanta on tuottanut täydellisen tuloksen

ja yksi ainut puolue oulun kaupungissa pystyi sitten loppujen lopuksi torppaamaan koko aluelautakuntakokeilun joka oli valtakunnallinen kokeilu

toivottavasti nämä muutokset joita venäjän federaatiossa on tapahtumassa parhaillaan eivät johda nyt juuri väärään aikaan väärään vasteeseen suomen itärajan takana

tämä on kansanvallan kannalta erinomainen uudistus ja tuo tämmöiseen vaalityöhön kansalaisystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta

voin lämpimästi yhtyä siihen havaintoon että mitä monivammaisempi henkilö on sen vaativampaa tämä tulkkauspalvelu on ja sitä harvemmassa sitä laadukasta palvelua on

elikkä siis toisin sanoen se alue joka nyt on kaikkein kriittisimpiä on kaakkoisen suomen ulkopuolella missä siis tilanne on eräällä tavalla jo menetetty

kuka sitten muuten voi toimia tässä tilanteessa

tässä tapauksessa täsmälleen se sama puolue torppaa tämän mallin joka olisi voitu rakentaa sillä tavalla että olisi vakinaistettu tämä kainuun kokeilu ja sitten todettu yhdessä pykälässä että mikäli halukkuutta muualla päin suomessa on vastaavanlaisiin tai tätä muistuttaviin kokeiluihin niistä säädetään erikseen lailla taikka asetuksella riippuen siitä että mikä tämä ed

tä mä on lisäksi erinomainen kompensaatio sosialidemokraateille siitä että pyritään tähän päiväjärjestyksen edelliseen asiaan

mietin mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen laki kyseisissä vakuutus ei ole ainut vaihtoehto

se tarkoittaa että puhumattakaan vielä siitä että viivan alle jäisi niin paljon varallisuutta että voi investoida johonkin

siellä ovat kriittiset maanomistukset joilla ohjataan suoranaisesti yhteiskunnan kehitystä

ja kaiken huipuksi koko johtava henkilökunta on vaihtunut parin vuoden sisällä pariin kertaan niin että justiin kun päästään järjestelmään sisälle niin silloin henkilökunta vaihtuu ja se riski on tässä koko ajan olemassa

elikkä kun lähetekeskustelun eräänä tarkoituksena lienee se että valiokuntaa evästetään kiinnittämään huomiota asiaan niin jos jossakin niin tässä asiassa pitäisi mietinnöstä näkyä selvät orderit

ja jos tarpeeksi suuri osa siitä alueesta joka voidaan kaavoittaa järkevällä tavalla suhteessa nykyiseen olemassa olevaan infraan tulee tämmöisen rahanpesuvallan omistukseen niin se ei kyllä jätä siihen kunta alueeseen ja maakuntaan juuri yhtään mitään sen jälkeen

elikkä siis toisin sanoen se tarkoittaa sitä että joudutaan huoltovarmuusmielessä katsomaan mikä verkosto kuitenkin toimii se on maalla oleva verkosto

kun taloudellinen ankeus lisääntyy velkamäärä lisääntyy paniikki lisääntyy niin sitten siinä vaiheessa katsotaan että tehtävä vastuu on liian suuri omiin voimavaroihin nähden liian suuri ja sitten lähdetään lätkimään

ja nyt kun lämpötila nousee se amplitudi ympäristölämpötila sitten pienenee ja rokka ja makkaratkin pysyvät lämpiminä niin että tämä on joka suhteessa mainio esitys

se merkitsee kiusallista kyllä sitä taikka hyvä riippuu kuka sitä ajattelee ja miltä kannalta positiivisesti meidän oululaisten kannalta arvoisa puhemies että kyllä kiitolaukkaa rakennetaan meille kaksoisraiteet ja luotijunat ja vielä parhaimmillaan rakennetaan toinen kaksoisraide siihen rinnalle nimittäin sen takia että jos nämä kaivoshankkeet toteutuvat niin ne malmirikasteet tuodaankin rautateitä pitkin hankoniemelle

siinä on se yksi tupsahdus ja siinä kaikki

siinä suhteessa arvoisa puhemies ottamatta sen enempää kantaa tähän käsittelyssä olevaan lakialoitteeseen olen sitä mieltä että jo tämän lakialoitteen innoittamana tämä asia kun tämä on näköjään hovikelpoiseksi jälleen tullut kansallinen rohkeus riittää tällaiseen asiaan hallituspuolueen piiristä viritettynä pitäisi selvittää perusteellisesti tässä tilanteessa ottaa lähimennyt historia huomioon ja rakentavasti tulevaisuus huomioon

ja se olisi ollut aivan mainio ratkaisu

kunnan primäärivastuu säilyy ei pääse litvittelemään millään tavalla ja siitä poliittinen valvontajärjestelmä hallitusoppositio asetelma pitää huolen

silloin kun tehdään arvoisa puhemies tämän laatuisia ratkaisuja niin eihän siitä paluuta ole

mikä koskee tuulivoiman rakentamista niin se perusmallihan on se not in my backyard elikkä nimby politiikkaa elikkä ei omalle takapihalle haluttaisi

kun on koululaitos järjestetty kun on terveydenhuollon asiat järjestetty kun on vähän kaikki asiat järjestetty niin eihän siitä mitään paluuta ole

näin selväpiirteisellä toiminta alalla kuin sosiaali ja terveydenhoidon ala on oppositiovalvonta toimii harvinaisen hyvin jos lie toimii reviisorivalvontakin ja tarkastuslautakunnat ovat ottaneet tämän aivan erikoiskohteekseen ja nyt kun vielä ollaan tässä taloudellisessa tilanteessa niin vielä sitä suuremmalla syyllä

elikkä siinä aina silloin se valtio osapuoli se kolmas ratas on voinut katsoa onko tämä yhteiskuntapoliittisesti kokonaisedun mukaista vai ei

ei siis voida luottaa tähän meritievaihtoehtoon muuta kuin niin että siltä alueelta lähdetään liikenteeseen mikä varmasti mitä suurimmalla todennäköisyydellä on vapaana jäistä tai melkein vapaana jäistä

mutta arvoisa puhemies jos ajattelemme suomen historiaa niin kyllä meillä on ollut mahdollista edestakainen kehityskulku jos näin voidaan sanoa että heiluriliike

se tekninen vaihtoehto voisi olla tällä rakenteella vain se siis liittyy merenkulkuun että meillä on valtion omistamaa

asko seljavaara tässä äsken käytti nimby hengessä niin mitäs jos tämä asia siirrettäisiinkin eduskunnan käsittelyyn niin sanotulla valtakunnan kaavalla

ensinnäkin kiinnitän huomiota siihen minkälaisia päivämääriä tämän konfliktin poistumiseen meidän agendaltamme on esitetty

näitten suurten institutionaalisten sijoittajien koko systeemi on riippuvainen siitä kuinka niitten pisnetit maailmalla menevät ja kun tulee sopiva tilanne ja pitää jostakin lähteä pois niin periferiasta lähdetään pois ja keskitytään ydinalueelle tässä tapauksessa brittein saarille ja silloin ollaan hätää kärsimässä

siis uudet puoli ei näytä sille omistama kalustoyhtiö ja siihen satsataan pääomaa investointipääomaa niin että se vuokraa jäänmurtajakalustoa jnp

sen vähittäiskaupan osmo lainekin joutui myöntämään kitisten ja katisten mutta kuitenkin

se oli asiallinen ratkaisu silloin meillä oli nämä vanhat pitäjät ne olivat suuria alueita

kuulimme juuri ed

ja sitten kun ihmisen toimeliaisuus hallinnollisesti kehittyi siihen suuntaan että kirkolla piti päästä käymään se piti käydä hevosella päiväseltään ja se määritteli aika paljon sen että missä ne kunnan rajat kulkivat

sillä saahan nyt valtio omistaa omaisuutta eihän siinä ole mitään mutta se tarkoittaa sitä että tämä suunnittelu on aivan puolitiessään mitä nyt hallitus tarjoaa hyväksyttäväksi mikä on siis meikäläisen pakko hyväksyä

minä en kyllä nähnyt niissä muotoiluissa mitään eroa mutta se johtuu pelkästä yksinkertaisuudestani ja opin puutteesta

ja sillä tavalla pirstoutui tämä kuntarakenne kuitenkin säilyttäen sen periaatteen että kuntajako on täydellinen

toisekseen kun minä vertailin nyt täydellisen konsensuksen saavuttaneiden ministeri stubbin ja ed

rönni totesi että tämä on hulvatonta hommaa niin siis ei pitäisi liioitella näinpäin vaan sanotaan reilusti että ihan päin sitä

laakson suuriin lukuihin kolmesta viiteen vuotta liittyviä tavoite asetelmia niin arvoisa puhemies totean että ne ovat hyvin lähitulevaa aikaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun ulkoministeri stubb on paikalla niin häntä monta kertaa kuultuani aloitan samalla tavalla

ja nyt nimenomaan tässä tapauksessa kansallinen kokoomus olisi tehnyt isänmaalle palveluksen jos se olisi sallinut henkisen joustavuuden ja olisi tämä tehty vakinaiseksi ja sitten säädetty lailla että vastaavanlaiset mallit ovat mahdollisia muuallakin taikka niitten tämmöiset henkiset sovellukset joilla voitaisiin saada muunlaisia kokemuksia kuin tästä mallista on saatu

olen ed

pitäisi saada tietysti sotilaallisesti jonkinlainen säällinen tila sopimus siis sopimus jonkinlaisesta yhteiselosta

minä totean vaan tähän yksinkertaisesti sen asian joka on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta minusta just siinä selvitysmielessä johonka viittasin tämän ed

mutta arvoisa puhemies otan nämä pointit puolustusvaliokunnan lausunnosta ja kerronkin vielä senkin pöytäkirjaan ja niille jotka tätä kuuntelevat millä tavalla tulin kiinnittäneeksi huomiota siihen

sitten kiusallisesti kysyn ed

silloin esitettiin huikeita visioita siitä kuinka biopolttoaineet lähtevät tässä käytössä huikeaan nousuun jnp

kimmo kiljuselta kun ed

laukkanen mainitsi näitä rakennusfirmoja jotka ovat teitä kannattaneet onko yhtään kiusallista että ne ovat juuri kärähtäneet asfalttikartellista saaneet tuomion

rossin lakialoitteen suhteen

sen avuksi pitää saada ylimenokauteen siviilikriisinhallinnallinen avustustila ja sitten pitäisi saada sen päätteeksi kehitysyhteistyölle altis ympäristö

siitä olivat seurauksena sitten öljypalmupolttoaineitten tuotannot ja sitten kun huomattiin että se suunnittelu meni vähän taas niin kuin ohi maalin sitten kerrottiin että ruvetaan sertifioimaan se öljypalmun ja hedelmien käsittely ja sitten se meni vielä vähän enemmän pieleen

mutta eipä käy ja sillä siisti

tämä mietintö putosi lattialle ja se levisi ja kun nostin sen ylös niin tulin lukeneeksi sen tekstin mikä osui ensimmäisenä silmääni

nimittäin arvoisa puhemies minä en usko mihinkään muuhun kuin sellaiseen ratkaisuun että ekologisten perustekijöitten ravinnon ja suojan osalta on saatu kohtuulliset olosuhteet ja ravinto osioon liittyy äärimmäisen tärkeä asia

tässä ed

mutta se raha on sellaista rahaa joka on niin helposti liikuteltavaa että yhtäkkiä kun se lähtee pois sitten sieltä kaakkois suomesta niin siinäpähän ootte sitten hommienne kanssa